jos me mietimme mikä olisi suomen turvallisuustilanne jos me olisimme venäjän ja eun välissä ilman eu jäsenyyttä ei olisi hyvä tilanne

eli näistä syistä meidän täytyy uudistaa palvelurakennetta mutta olisi aivan älytöntä jättää uudistamatta kuntarakennetta siinä yhteydessä

tämä afganistan operaatio on hyvä esimerkki hyvinkin ikävissä olosuhteissa siitä että sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvaamista tarvitaan jotta voidaan raivata tilaa siviilikriisinhallinnalle ja kehitysyhteistyölle ja afganistanissahan on päästy nyt hyvään alkuun

tai kun taloudesta puhutaan niin me olemme tilanteessa jossa meillä on merkkejä siitä että suomen talous olisi kääntymässä parempaan suuntaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämä vain muistutuksena siitä että vielä viime kaudella kävimme osittain aika kriittistä keskustelua siitä kun olimme lisäämässä joukkomme kokoa afganistanissa

tässä keskustelun avauspuheenvuorossa tulivat hyvin esille myöskin esille nämä tulevaisuuteen tähtäävät infrastruktuuriin liittyvät asiat palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi kuten tietoverkot

me tarvitsemme vakautta euroopassa me tarvitsemme vakautta kotimaassa me tarvitsemme uskoa siihen että suomeen kannattaa investoida suomeen kannattaa palkata ihmisiä

arvoisa puhemies

tämä kehitys on edelleenkin erittäin hauraalla pohjalla ja siksi sotilaallinen läsnäolo myöskin afganistanissa on välttämätöntä

näistä talouden ja turvallisuuden syistä suomi ja suomen hallitus on sitoutunut euroopan unioniin sen jäsenyyteen ja toimii sen aktiivisena kehittäjänä

kun puhutaan alaikäisten perheenyhdistämisen oikeudesta niin silloin haluan korostaa sitä että migri tekee joka kerta henkilökohtaisen arvion ja arvioi punnitsee lapsen edun

aivan keskeistä on kuitenkin tässä asiassa se miten usa jonka sotilaallinen läsnäolo on massiivinen verrattuna esimerkiksi suomen panokseen aikoo tässä toimia

viimeisen iltapäivälehden tekemän tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä suomalaisesta kannattaa eu jäsenyyttä ja suomen jäsenyyttä eurossa

kysyisinkin ulkoministeriltä onko yhdysvaltojen tulevilla presidentinvaaleilla mielestänne vaikutusta usan läsnäoloon afganistanissa ja suhteessa ympärysvaltoihin

minä pidän erittäin tärkeänä sitä että me pystymme tässä salissa yli puoluerajojen keskustelemaan näistä asioista ja myöskin omalta osaltani tulen tutustumaan sdpn tekemään toimenpideohjelmaan

terveydenhuoltomme on tällä hetkellä vakavissa ongelmissa

suomi kunnioittaa britannian kansanäänestyksen tulosta

arvoisa puhemies

laajat tietoverkot laajat yhteydet mahdollistavat yritystoiminnan tämän päivän toimimisen modernissa yhteisympäristössä riippumatta siitä asuuko puolangalla auhon kylässä vai helsingissä

nyt kun näiden linjausten julkaisusta on kulunut noin viikko on jo varmasti hyvä aika hieman arvioida linjausten vastaanottoa ja käytyä keskustelua

ne olivat aika rajuja mutta kuitenkin nyt sitten viime päivinä tämä punnan syöksy ja markkinoiden lasku on lähtenyt onneksi parempaan suuntaan

tässä yhdistyy samaan aikaan kunnianhimoinen ympäristö ja luonnonsuojelu siihen että suomessa edelleenkin voi asua rakentaa harjoittaa elinkeinoja koko maan alueella

arvoisa puhemies

hänhän sanoi että ne missä muutokset tulee tehdä eivät ole ihmisoikeussopimuksissa jotka ovat kaukana ja niillä on oma historiansa ja arvonsa

hallitus on erittäin sitoutunut siihen että elämisen ja yrittämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä tuetaan eri puolilla suomea

edustaja tölli on lukenut nyt kyllä rivien välistäkin tai ainakin sitten minusta on jo vahvasti väärin tulkittu koska se mistä kokoomus on lähtenyt näissä selvityksissä on se että ne pitää tehdä niin hyvin että pystytään osoittamaan hyödyt kuntaliitokselle

äänekkäiden kriitikoiden takana on paljon hiljaisia ja tyytyväisenä olevia ihmisiä

kotimainen lainsäädäntö on pitkälle sidottu eurooppalaiseen lainsäädäntöön eli se on eurooppalainen lainsäädäntöjärjestelmä ja koko prosessit joihin me pystymme vaikuttamaan

tästä lähtee neuvotteluprosessi käyntiin ja siihen prosessiin meidän täytyy huolellisesti valmistautua ja miettiä prosessin aikana suomen etua vakautta meidän taloutta omaa kasvua meidän paikkaamme euroopan unionissa

siinä määritellään se mitkä ovat käytänteet rajalla mitkä ovat prosessit pääsemmekö me siihen että meillä on yhtenäiset kriteerit jotta ei ole kilpajuoksua ja niin edelleen

ensinnäkin yhdistämme eri tasoja

finanssikriisissä oli kyse siitä että rahoitusjärjestelmä oli monilta osin täysin halvaantuneessa tilanteessa

olemme taas siinä ajassa vuodessa jolloin sinilevät alkavat nousta pintaan ja kukkia ja saamme lukea lehdistä karmaisevia tarinoita siitä miten lapset eivät pääse uimarannalle uimaan

yksi elementti siellä on kyllä tämä taakanjakokysymys jossa odotetaan komission esityksiä ja katsomme sitten rauhassa mikä on suomen ja suomen hallituksen kanta

oli erittäin tärkeää että pääministeri kuten koko hallituskin nosti nuorten asian politiikan asialistan kärkeen tässä kehyspäätöksessä

terveyden ja hyvinvoinnin laitos näki eilisessä tiedotteessaan paljon hyvää hallituksen linjauksissa

tämä hallitusohjelma tarttuu ja puuttuu todella konkreettisesti itämeren suojeluun ja vesiensuojeluun toteuttamalla vesienhoitosuunnitelmia jatkamalla teho ja taso hankkeita pyrkimällä ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi ja mikä tärkeää asettamalla valtionhallinnon tasolla koordinaatioryhmän joka koordinoi laajasti itämeren suojeluun ja vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä

nyt ollaan erilaisessa tilanteessa

vaikka nämä muutokset ovat olleet hetkellisesti suuria niin rahoitusmarkkinoiden toiminta jatkuu normaalisti ja tämä on jokaisen tärkeä huomioida

arvoisa rouva puhemies

on toimittu kansainvälisillä areenoilla myöskin viety päätöksenteko aina kuntasektorille asti ja yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien valinnanmahdollisuuksien lisäämiseen

sitten tähän edustaja karin tärkeään kysymykseen totean että hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn sisäisen turvallisuuden selonteon toivottavasti lähiviikkojen aikana

tätä pidän erittäin tärkeänä koska itämeren suojelu ja vesiensuojelu on suomessa jo merkittävästi saanut huomiota ja paljon hankkeita on liikkeellä

tältäkin osin tilanne on rauhallisempi kuin jos olisimme tuossa tilanteessa

paremman palvelun lisäksi tällä uudistuksella tavoitellaan parempaa toiminnan ja talouden ohjaamista parempaa johtamista ja parempaa työelämää sosiaali ja terveysalan ammattilaisille

se on selonteko joka tehdään ensimmäisen kerran ja sitä tehdään jossain määrin käsi kädessä ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustuspoliittisen selonteon kanssa jotta pystytään todella luomaan kokonaisturvallisuuteen liittyvää tilannekuvaa

kolmas pointtini on se että tämän selvityksen tekeminen yhdistettynä tähän hyvään selontekoon linjaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia jotta pystytään arvioimaan keinoja joilla parhaiten estetään ilmastonmuutoksen etenemistä ja samaan aikaan luodaan mahdollisesti suomeen uusia työpaikkoja luodaan uusia innovaatioita ja lisätään hyvinvointia

mutta huomionarvoista on ollut se että koordinaatio puuttuu ja uskon että tämän työryhmän työn kautta pystytään vielä paljon tehostamaan toimenpiteitä

uudistuksessa palvelut kootaan yhteen työssäkäyntialueittain

teillä tuntuu olevan patenttiratkaisu kaikkeen että otetaan lisää velkaa

saatamme saman alueen kunnat huolehtimaan palveluista yhdessä

no täytyy sanoa että jos joku syö euroopan unionin yhtenäisyyttä se on se että me elämme lähes kaikkialla euroopassa yli varojemme

siellä tullaan käymään läpi meidän sisäisen turvallisuuden tilanne siihen liittyvät uhat ja haasteet ja sitten maalaamaan myöskin sitä toivonpolkua siitä miten näitä asioita pystytään hoitamaan ja mahdollisesti miettimään sitä millaisia resursseja tähän tarvitaan

arvoisa puhemies

minusta hallitusohjelman parhaita osioita on sen ympäristöosuus se on kunnianhimoinen ja katsoo tulevaisuuteen

hyvä esimerkki siitä että kaikkeen ei aina tarvita valtavasti lisää rahaa on se että voidaan kehittämällä suunnittelemalla parantamalla pohtimalla ja etsimällä uusia keinoja tehdä asioita paremmin

miljoonaa suomalaista aivan oikein

keskustelu päättyi

asia lähetettiin hallintovaliokuntaan

lähipalveluilla voidaan tarkoittaa myös nykyään kotiin vietäviä palveluja laitospalvelujen sijaan sähköisiä palveluja netin kautta tai vaikkapa uudenlaisia eri toimijoiden yhteispalveluja joita voidaan tarjota kiinteässä palvelupisteessä tai liikutella pyörillä potilaan luo

mutta sitten tähän teidän keskustan maakuntakotikunta malliin

vastauksena kysymyksiin ja perusteltuun huoleen laadukkaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaan että erikoissairaanhoitoa ei päästetä pirstaloitumaan

minusta se on suuri puhallus tai huijaus pieniä kuntia kohtaan jotka ovat teillekin hyvin tärkeitä

tämä lakihanke perustuu hallitusohjelmaan sen lisäksi se ajankohtaistui vielä vaikeasta maahanmuuttotilanteesta joka koskee sekä suomea että myöskin meille tärkeää viiteryhmää eli muita euroopan unionin maita

kun valtioneuvosto nimeää sote alueet on jokaisen sote alueen yksin ja niiden muodostaman kokonaisuuden oltava tarkoituksenmukaisia

te viette ne maakunnan keskuskaupunkien ja niitä ympäröivien kaupunkiseutujen päätettäväksi jossa on ylivoimainen päätäntävalta suhteessa muuhun maakuntaan

uskotteko te että tällä tavalla turvataan maakuntien syrjäisempien alueiden terveyskeskukset ja lähipalvelut

tämä asia on linjattu hallituksen turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa ja nyt olemme tämän perheenyhdistämisen kriteerien tarkennuksen ensimmäisen lakiesityksen äärellä

lakia muutettaisiin siten että kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien perheenjäseniltä edellytettäisiin tietyin poikkeuksin turvattua toimeentuloa perheenmuodostamisajankohdasta riippumatta jotta perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä

keskustan poliittinen muisti on osoittautunut poikkeuksellisen lyhyeksi ja räyhääminen tästä uudistuksesta ja linjauksista jopa ylimitoitetuksi varsinkin kun monet keskustalaiset kuntavaikuttajat ovat pitäneet linjauksia oikeansuuntaisina

muutos koskisi kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien niin sanottuja vanhoja perheitä eli tilanteita joissa perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan suomeen tuloa koska niin sanotuilla uusilla perheillä eli tilanteissa joissa perhe on muodostettu perheenkokoajan suomeen tulon jälkeen esimerkiksi solmimalla avioliitto on toimeentuloedellytys voimassa olevan lain mukainen

kuntaliitossa tämä jo huomattiin kun se yksimielisesti antoi tukensa linjauksille

jos keskusta tutustuisi kunnolla hallituksen linjauksiin te huomaisitte että hallituksen mallissa on paljon samaa kuin teidän mallissanne

kolme pientä kuntaa köyliö säkylä eura olivat päässeet yhteisymmärrykseen siitä että tehdään kuntauudistus ja kuntaliitos

skinnari kysyi mihin velkaa tarvitaan

no sitä tarvitaan tämän meidän hyvinvointiyhteiskuntamme pystyssä pitämiseen valtionosuuksiin työttömyysturvaan koulutukseen päivähoitoon meidän normaalin elämämme ylläpitämiseen

arvoisa herra puhemies

hallituksen malli perustuu asiantuntijoiden virkamiesten ja alueiden asiantuntijoiden perusteelliseen valmistelutyöhön ja mielipiteisiin

siihen ed

mitä tulee tähän sdpn verolinjaan niin tarkoitatteko nyt todella sitä että te haluaisitte perua sen veronkevennyspäätöksen joka tehtiin alkuvuodesta

tilanne on erittäin hankala mutta jos nämä kolme kuntaa jotka käytännössä ovat aivan yhtä seutua yhtä aluetta laitettaisiin yhteen olisi yksi kunnantalo voisi olla yksi lukio jossa olisi riittävästi oppilaita parempaa opetusta voisi olla paremmat peruskoulun yläasteet ja silloin olisi riittänyt myöskin tilaa niille lähikouluille jotka nyt sieltä on tässä kaikessa purettu

te haluaisitte ottaa pois ne kymmenet eurot mitä he ovat saaneet lisää mikä on parantanut heidän ostovoimaansa pitää yllä kotimaista kysyntää pitää yllä työllisyyttä

tässä erinomainen esimerkki siitä miksi kuntauudistusta kannattaa tehdä myös harvempaan asutuilla alueilla